ja yllättävän paljon siellä ruohonjuuritason työtehtävissä on sellaista josta esimerkiksi opettajat kokevat että se on pois siitä varsinaisesta opettamisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä sopimusyhteiskunta osoitti että me pystymme toimimaan myöskin tällaisessa tilanteessa jossa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä toisinpäin epätyypillisellä ja ei totutulla tavalla

kysynkin vastaavalta ministeriltä

onko mitään suunnitelmaa opetusalan byrokratian purkamiseksi ja turhien normien purkamiseksi

tässä yhteydessä annamme myöskin vahvan viestin siitä että yritysten niin valtionyhtiöiden kuin muidenkin pitää kantaa yhteiskuntavastuuta

arvoisa puhemies

uskommeko enää suomalaiseen työhön

mitä tulee tähän paikalliseen sopimiseen niin tässä prosessissa mukana olleena panin mielihyvin merkille sen että itse asiassa tässä ei ole hirveätä riitaa olemassa palkansaajien ja työnantajien välillä vaan palkansaajajärjestöt ovat erittäinkin halukkaita hyvin samantasoisella rimalla viemään paikallista sopimista eteenpäin

yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee siitä että ymmärrämme sen yhteyden että yritys pärjää sitä paremmin mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta pärjää

suomi tarvitsee uskottavan ja rohkean talousohjelman jolla velaksi eläminen lopetetaan kuudessa vuodessa

minusta meidän pitää kaikin puolin välttää nyt tässä myöskin meidän poliittisten toimijoiden vastakkainasettelua ja minusta meidän pitää myöskin rauhallisesti ymmärtää niitä pelkoja ja huolia mitä ihmisillä on siellä omassa arjessaan koskien tätä suurta muutosta mikä täällä on tapahtunut

seuraavan kerran usko suomalaiseen työhön ja kilpailukykyyn punnitaan hallituksen budjettiriihessä ja syksyn työmarkkinaneuvotteluissa

arvoisa puhemies

se vaatii myöskin sitä että noudatetaan periaatetta että verot maksetaan siihen maahan missä tulos syntyy ja että esimerkiksi veroparatiisien kautta ei minimoida verotusta

tämä näyttää olevan tämmöinen väärinymmärrysten mestari en viitsi sanoa nimeä

arvoisa puhemies

tämä on kaukana lain rikkomisesta

olen huolestunut siitä suomen valtion suomen hyvinvointiyhteiskunnan kyvystä huolehtia kaikkein heikko osaisimmista

hallituksen esitys on täällä eduskunnassa muuttunut ja kunnissa on hämmennystä siitä että mennäänkö tämän orpon vetämän työryhmän pohjalta hallituksen esityksen pohjalta

mitä tulee palkitsemiseen haluamme antaa myöskin tässä yhteydessä selkeän viestin siitä että irtisanomistilanteissa haluamme pienentää johdon irtisanomiskorvauksia puolella mikä on hyvin vahva viesti markkinoille siitä että valtionyhtiöt näyttävät tässä esimerkkiä siitä että tämä on väärä paikka palkita

esimerkiksi ensi vuoden alusta tulee muutoksia kotitalousvähennykseen tulee yrittäjävähennys muille kuin osakeyhtiöille ja erityisesti pienille yrityksille on tärkeää että tämä maksuperustainen alv tilitys tulee voimaan

tänne on yli kymmenkertainen määrä ehkä viisitoistakertainen määrä normaaliin tilanteeseen verrattuna tullut turvapaikanhakijoita ja ihmisiä huolettaa osin pelottaakin mitä kaikkea tämä tilanne tarkoittaa

vetoan osapuoliin ja hallitukseen myös työuraratkaisun puolesta

satsaamalla biotalouteen ja käynnistämällä esimerkiksi nämä kaksi investointia mitkä mainitsin siellä ei hirveästi valtion rahaa tarvita tuodaan varmasti takaisin työtulojen verotuksen ja työn kautta se mitä niihin satsataan

en mitenkään pysty kaikkien yhtiöiden asioihin paneutumaan niin syvällisesti mutta olen tämän asian käynyt ministeri bernerin kanssa läpi ja tällä asialla ei ole mitään tekemistä veronkierron kanssa

nyt kun asiaa valmistellaan niin totta kai valmistellaan huolellisesti sellainen tie että lisäämällä lainan määrää ja valtion takausta lainoissa pystytään takaamaan se että opiskelija pystyy opintojensa aikana takaamaan elämisen

ja se mitä tämä hallitus nyt määrätietoisesti tekee on se että me saamme tämän suunnan muutettua sillä tavalla että me pääsemme tämän työllisyysasteen nostamisen kautta jälleen siihen tilanteeseen että pystymme rahoittamaan kaikki ne palvelut ja huolehtimaan kaikista

hallituksen esityshän on muuttumassa täällä ja me olemme kohta hyväksymässä lain jota ehdottomasti pitää noudattaa

arvoisa puhemies

hallituksen on taas tehtävä budjettiriihessä lukuisia päätöksiä työllisyyden edistämiseksi ja talouspolitiikan kurssin muuttamiseksi

sen pitää tapahtua nopeasti koska me lähdemme etenemään totta kai nyt tämän suunnitellun paketin pohjalta

arvoisa puhemies

meidän pitäisi pystyä asialliseen rauhalliseen keskusteluun myöskin siitä ilman että me leimaamme rasisteiksi näitä ihmisiä jotka ottavat esille näitä omia huoliaan

silloin kun euroopassa ja suomessakin tehdään eu maan kanssa yritysjärjestelyjä niin aika yleisesti on yritysrakenteita joissa on esimerkiksi luxemburgissa tai joissakin muissa euroopan maissa konttoreita pääkonttoreita ja yritysrakenteita

puhemies keskeytti puheenvuoron puheajan ylityttyä

toivon että se tulisi ennen tuota tiedonantokeskustelua joka on noin kahden viikon päässä koska muuten lähdemme etenemään sitten tältä pohjalta

arvoisa puhemies

aivan vakuuttunut olen siitä että tämä on ennalta ehkäisevää hoitoa myöskin nuorille

samalla tavalla meidän pitää huolehtia niistä ihmisistä että heidät jotka tulevat tänne sotaa pakoon ja ovat hädänalaisia me toivotamme tervetulleeksi ja he saavat tuntea olonsa täällä turvalliseksi

kasvurahaston avulla ja vihreän talouden kunnianhimon tasoa nostamalla vaihtotase ja työllisyys korjaantuvat

arvoisa puhemies

tämän asian tiimoilta tulee useita keskustelumahdollisuuksia ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon myötä puolustuspoliittisen selonteon myötä ja ainahan on mahdollista käydä myöskin ajankohtaiskeskustelu eduskunnassa

minä tiedän näistä neuvotteluista sen että valmius tämäntyyppisiin toimiin mitä tässäkin on listattu on olemassa

se että nyt pääsisimme apatian tilasta tuohon luovuuden tilaan tarkoittaa sitä että luottamus palautuisi suomalaiseen yhteiskuntaan sillä tavalla että suomeen jälleen investoidaan ja tämä työllisyys lähtee liikkeelle

nyt pitää vain löytyä se tahto siihen että tehdään se lista yhdessä ja sovitaan yhdessä siitä tavoitteesta

kolmanneksi odotan työurien pidentämiseen liittyen työmarkkinaosapuolilta samanlaista yhteistyön yllätystä sote ratkaisun tapaan

tämän keskustelun olen käynyt ministerin kanssa ja sen takia pystyn antamaan ministerille täyden sataprosenttisen tuen

valtion infra oyn perustamista on vietävä määrätietoisesti eteenpäin julkisten investointien vauhdittamiseksi

julkisten investointien ajoituksella voidaan torjua lamaa

lisäksi joudumme säästämään koska tämä hallitus ei ole päässyt ajoissa sopuun rakenneuudistuksista eikä saanut talouskasvua liikkeelle

arvoisa puhemies

tää tärkeistä ajankohtaisista tunteikasta puheenvuorostanne olen täsmälleen samaa mieltä

tämä aika vaatii huolellista asioiden valmistelua päättäjiltä vahvaa arvopohjaa kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta

arvoisa puhemies

naisvaltaisten alojen työllistämisen esteenä oleva vanhemmuuden kustannusten jakaantuminen on korjattava oikeudenmukaiseksi

kysymys ei ole pelkästään talouden kylmistä luvuista

täällä tahtoo tämä kokonaisuus hämärtyä tästä energiatuotannosta

olen samaa mieltä siitä että tässä salissa meidän kaikkien on näytettävä tässä asiassa esimerkkiä

siitä käytiin kyllä eilen aika pitkä keskustelu

viime laman opetukset on pidettävä mielessä kun mietimme leikkauksia

ymmärrys ja kohtuullisuus ovat kirjaviisauttakin tärkeämpiä avuja kun kiistat hallitsevat yhteiskunnallista tilannetta

arvoisa puhemies

se oli monilla puolueilla ennen vaaleja tavoitteena ja sen tavoitteena on löytää niitä keinoja joilla me saamme oikeasti luotua uutta työtä ja uusia työpaikkoja

olen samaa mieltä kanssanne siitä että vihapuheesta on lyhyt matka vihatekoihin itse asiassa sanakin on teko

jos tähän yksityiskohtaan tuossa sopimuksessa sanon oman mielipiteeni olen samaa mieltä että sen olisi pitänyt olla kaikkia koskeva

vetoan vielä kerran hallitukseen että perutte päätöksenne

yhteisöveron alennusta keskusta tukee mutta kasvanut verokuilu osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden välillä on korjattava

ilmapiiristä pitää poistaa kaikki loukkaava ja katkera tasoittaa epätasaisuuksia ja tehdä edessämme olevat vaikeudet siedettäviksi

mutta työmarkkinajärjestöt ovat päätyneet tällaiseen lopputulokseen ja kunnioitan sitä sopimusyhteiskunnan synnyttämää sopimusta ja olemme puoleltamme sen hyväksyneet

tässä tulee nyt yksi työkalu lisää olemassa olevaan yhtiökantaan ja erittäin poikkeuksellisesti erikseen harkiten pystymme menemään sitten sellaiseen uuteen joka mahdollistaa uutta yritystoimintaa esimerkkinä tämä moneen kertaan mainitsemani alustatalous ja minusta siinä valtio voi toimia myöskin mahdollistajana ja sitten käytetään näitä muita työkaluja

vihateoille ja rasismille ei ole suomessa sijaa

siitä on nyt viides yritys laskujeni mukaan menossa tällä hetkellä ja odotan todella että siitä syntyy yhteinen ymmärrys

suomi on suvaitsevainen suomessa on erilaisuudelle tilaa ihmisarvo on jakamaton

mitä tulee investointeihin suomeen niin toivon todella ja vetoan myöskin yritysmaailmaan siinä mikä oli edustaja ihalaisenkin toinen kysymys että tämän sopimuksen hyöty tulee investointeihin suomeen

budjetti tulee tämän kuun lopussa käsittelyyn ja siellä on muun muassa kärkihankkeita joissa turvataan yritysten kasvun rahoitusta parannetaan yrittäjyyden kilpailuedellytyksiä ja niin edespäin

keskustan helmikuussa esittämä vaihtoehto lähtee tästä ajattelusta

kakkarasta löytyvät julkisen talouden tervehdyttämisen ja talouskasvun eväiden lisäksi myös huolenpidon ja vastuunoton näkökulmat

maahanmuuttoon liittyen kansalaisilla on myös pelkoja ja pelot täytyy kohdata

luopukaa kaikista julkisen talouden menoja lisäävistä päätöksistä kuten oppivelvollisuusiän nostaminen tai kotihoidon tuen rajaaminen

kävin perjantaina pitkän keskustelun yrittäjän kanssa jolla on tuhansia työntekijöitä

arvoisa puhemies

nyt on äärimmäisen tärkeää se että nämä isot päätökset isot yhteiskuntaa muuttavat päätökset saadaan aikaiseksi hallituskauden alussa jotta tämä käänne saadaan aikaiseksi ja palautettua luottamus suomalaisen yhteiskunnan kykyyn selviytyä tästä tilanteesta koska se on tärkeintä

mutta pelkästään julkisilla investoinneilla valitettavasti ei suomea kuntoon saada vaan se oikea tapa panna suomi kuntoon on parantaa viennin kilpailukykyä parantaa vientiteollisuuden edellytyksiä ja sitä kautta meidän palvelusektorimme lähtee perässä

kun ihminen tulee tuolta rajan yli niin on tärkeää että saamme hänet järjestelykeskukseen ja rekisteröityä ja mahdollinen turvapaikkahakemus sitten lähtee liikkeelle jos sitä on pyydetty

finnveralla on myöskin tämmöinen välirahoitustyökalu ja muutamilla yksityisillä toimijoilla on myöskin eu rahoituksen kautta näitä työkaluja käytössä

hän sanoi että byrokratiaa ei voinut hoitaa sähköisesti ja päätös kesti yli neljä viikkoa

pelkoja pitää pystyä käsittelemään ja paras tapa pelkojen käsittelemiseen on se että me pystymme tarjoamaan tilanteita tilaisuuksia joissa ne pystyy henkilökohtaisesti kohtaamaan

olemme ajautumassa euroopan talouden ihmelapsesta kreikan tielle

kivihiilestä mekin haluamme luopua

kuntien ja valtion yrityspalveluverkostossa on päällekkäisyyttä

arvoisa puhemies

hallitus ei saavuta itse asettamiaan makrotalouden tavoitteita

ei yrittäjä jouda odottamaan työllistämiseen liittyviä päätöksiä viikkokausia

prosessista on varmasti keskusteltu jo riittävästi mutta ehkä asiallista olisi että asianomainen ministeri olisi paikalla ja esittelisi lain ja olisi vastaamassa kysymyksiin

mutta kehyssäännöt meillä ovat tiukat ja siellä ei paljon pelivaraa ole

tämmöisen terveen kasvun ja rakenteiden muuttamisen kautta me saamme tervehdyttämisen myöskin julkiselle sektorille mitä ehdottomasti tarvitsemme

itselleni oli erittäin merkityksellistä että omassa yrityksessäni oli suuri joukko pakolaisia töissä

minkä ihmeen takia teemme selvistä asioista niin vaikeita ja nuoret kärsivät

tapaan ihmisiä tuolla toreilla ja kuuntelen juuri näitä ihmisten tarinoita heidän henkilökohtaisesta tilanteestaan ja illalla mietin mitä voisin tehdä enemmän heidän eteensä

he miettivät sitä selviääkö suomalainen yhteiskunta pitkässä juoksussa onko sillä kykyä rahoittaa koulutusta ja tutkimusta ja niin edespäin pitkässä juoksussa

arvoisa puhemies

tarvitsemme kipeästi uusia työkaluja kasvun vauhdittamiseksi